kyllä demokratia kaventuu kun ehdokkaaksi ei ole enää varaa ryhtyä työttömillä perheenäideillä eläkeläisillä opiskelijoilla ja näillä muilla tahoilla joilla on vähemmän tuloja

arvoisa rouva puhemies

käsittelyssä meillä on kansalaisaloite jonka tarkoituksena on estää pienimpien synnytysyksiköiden lakkauttaminen

asetus tehtiin jotta synnytyksiä hoitavien sairaaloiden päivystystä saataisiin tehostettua

asetuksen mukaan synnytyksiä hoitavissa sairaaloissa tulee olla ympärivuorokautinen hätäsektiovalmius sekä lastentautien erikoislääkäri tai lastentautien hoitoon hyvin perehtynyt lääkäri jolla on mahdollisuus neuvotella hoidosta lastentautien erikoislääkärin kanssa

mutta haluaisin kyllä tässä esille nostaa perussuomalaisten vaaliohjelmasta kohdan jossa lähdettiin siitä että päivystysasetus on purettava

arvoisa puhemies

tapauksia on vain muutamia vuosittain mutta tärkeää on että silloin kun tämmöinen tarve esiintyy niin todistajan suojaksi on nyt kuitenkin olemassa järeämpiä työkaluja tämä on hyvä

arvoisa herra puhemies

korkean työttömyyden tilanteessa kuten tiedämme nuoret ja pitkäaikaistyöttömät ovat heikossa asemassa

tähän hallitus on vastannut kuntakokeilulla ja lapissa lapin kansanedustajat kävivät tutustumassa tämän kuntakokeilun tuloksiin

me emme kannata synnytysten keskittämistä vain suuriin yksiköihin

euroopassa vastaavia on jo olemassa ja vakiintuneessa käytössä

suomi on kuitenkin pieni maa tänne on hankala piiloutua ja ehkä se tämän peiteidentiteetin kautta on kuitenkin helpompaa

päivystykset tulee tarkastella osana suurempaa kokonaisuutta

siellä oli kaksi merkittävää havaintoa

toinen oli se että yllätyksenä oli tullut tämän kuntakokeiluun ohjautuneiden asiakkaiden heikko toimintakyky suhteessa työmarkkinoiden vaatimuksiin

kuten täällä salissa on kuultu syyt tälle kriisille ovat moninaiset ja ymmärrän että sääolosuhteille jotka olivat viime kesänä erittäin huonot ei hallituskaan voi mitään mutta toivon kuitenkin toimia tämän akuutin kassakriisin ratkaisemiseksi maatiloilla

toinen merkillepantava asia oli se että hoito ja aktiivitoimenpiteitä on huomattava määrä kohdistettu tälle ryhmälle mutta ne ovat irrallisia ja koordinaatio puuttuu

on hyvä kuulla että kriisipaketti on tulossa mutta valitettavasti se kyllä tulee armottoman myöhään

mutta näen tärkeänä kyllä tämän että tämä kuntakokeilu on jo nyt onnistunut siinä määrin että tiedetään nämä meidän epäkohdat ja se mihin puuttua

kuntien ja valtion täytyykin ruokahuollossa lisätä kotimaisuuden astetta ja lähituotantoa

esimerkiksi kouluissa päiväkodeissa ja vanhusten palvelutaloissa ihmiset ansaitsevat myös kotimaista ruokaa ja tämän eteen toivon meiltä kaikilta ponnisteluja

itse kannan huolta vankilakoulutuksesta

määrä on muihin pohjoismaihin verrattuna selvästi pienempi

arvoisa herra puhemies

oikeastaan kysyisinkin ministeriltä miten voimme vastata tähän hätähuutoon

pienissä vaalipiireissä siis tosiasiallinen äänikynnys on moninkertainen ruuhka suomeen verrattuna

nyt uudistuksen ydin on paikkojen valtakunnallinen tasausjärjestelmä jolla oiotaan vaalipiirien erisuuruisuudesta johtuvia vääristymiä paikkajaossa

vaalijärjestelmä oli yhdistelmä dhondtin ja hareniemeyerin menetelmiä ja näistä vaaleista saadut kokemukset eivät olleet varsin hyviä

tulos lasketaan kolmessa vaiheessa

ensin lasketaan puolueiden koko maan paikkamäärät dhondtin menetelmää käyttäen sitten jaetaan kunkin puolueen paikat vaalipiireihin hareniemeyerin menetelmää käyttäen ja lopuksi kun vaalipiirin paikkojen jakautuminen puolueiden kesken on selvillä kansanedustajan paikat jaetaan vaalipiiristä paikkoja saaneiden puolueiden ehdokkaille heidän henkilökohtaisten äänimääriensä mukaisessa järjestyksessä

tässä metsähallitus lakiasiassa puhuttiin metsätaloustoimintojen yhtiöittämisestä ja siinä piilouduttiin pitkälti eun selän taakse

arvoisa herra puhemies

mielestäni luotettava vaalijärjestelmä on liian arvokas asia tärveltäväksi kun meillä ei ole riittävästi koelaskelmia tai matemaattista analyysia desimaaliosien vaikutuksesta erilaisissa tilanteissa paikkajakoon

oppositiolta ei ole paljon kiitoksia herunut tämän kehyspäätöksen yhteydessä mutta minä haluan itse asiassa kiittää oppositiota siitä että teitte itse asiassa palveluksen siinä kun ennen tätä kehysratkaisua maalailitte piruja seinille

tässä lakiesityksessä esitetään kunnalle velvoitetta järjestää kotipalvelua niille lapsiperheille joille palvelun järjestäminen on välttämätöntä perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi

eli huhtikuuhun mennessä tämä laki olisi saatava voimaan jos käyttöoikeussopimus olisi kilpailutettava

pelottelitte ihmisiä kotihoidon tuen leikkauksilla perusturvan indeksien jäädytyksillä pelottelitte eläkkeiden opintotuen lapsilisien leikkauksilla

tuloksien laskennassa on odotettavissa viiveitä

ja kun näin ei tapahtunutkaan ihmiset ovat olleet helpottuneita ja pääosin tästä kehysratkaisusta on tullut pelkästään myönteistä palautetta

arvoisa herra puhemies

kuten on täällä kuultu tämä ala on aika keskittynyt

tämä on selvä että tässä kyllä oikeudenmukaisuus voitti

valiokuntakuulemisten aikana on vain vahvistunut käsitys siitä että nyt ollaan menossa suomalaisten kansallisvarallisuuden hoidon ja hallinnoinnin läpinäkyvyyden suhteen huonompaan suuntaan

mutta pidän hyvinä tämän esityksen tavoitteita siinä suhteessa että se lisäisi katsastuspalvelujen tarjontaa ja saatavuutta eri puolilla suomea

eniten prosessin aikana ihmetytti kysymys äänikynnyksestä

meillä on pääomaverotusta korotettu progressiota lisätty tuli uusi perintöveroluokka korkeimpiin perintöihin samoin solidaarisuusvero ja monia muita asioita

eduskunnan vaikutusvalta vähenee muodostetaan uusi kolmas tase jota ei ole pystytty perustelemaan metsätaloustoiminnot yhtiöitetään eikä vaihtoehtoja ole kunnolla läpikäyty

tässä on selkeästi nyt laiva käännetty

valiokunta teki muutamia lisäyksiä esitykseen joista osa on hyviä ja perusteltuja ja ne liikauttavat ongelmallista kokonaisuutta hiukan mutta vain hiukan parempaan suuntaan

toivon että nyt näitten pienten korjaamojen yhteyteen saataisiin tätä katsastustoimintaa ja päinvastaisista puheista ja opposition esittämistä epäilyksistä huolimatta tulisi lisää näitä yrittäjiä ja toimintaa tälle sektorille ja tietenkin tämän tavoitteena on myös katsastushintojen nousua hillitä

äänikynnyksen olemassaoloa selitetään sillä ettei puoluekenttä kovin pirstaloidu

täytyy panostaa siihen että tätä panosta voitaisiin sijoittaa enemmän tuonne ennalta ehkäisevälle puolelle

pettymys on ollut suuri siihen että olemme tekemässä lakia josta niin monet ovat sanoneet että se heikentää metsähallituksen laajaan yhteiskunnalliseen vastuuseen vuoropuheluun ja moniäänisyyteen nojaavaa toimintamallia

tämä tulee rajoittamaan voimakkaasti yksittäisten kansalaisten osallistumismahdollisuuksia jotka on vaalilaissa turvattu myös puolueiden ulkopuolisille valitsijayhdistyksille

meillä pohjoisessa matkat ovat pitkiä

ainoa hyvä asia esityksessä on se että vaaliliitot eduskuntavaaleissa jatkossa kielletään

on siis kysymysmerkki toteuttaako valittu malli yhtiöittäminen eun kilpailuneutraliteetin vaatimukset

tämä selkeyttää järjestelmää

vaaliliittoutuminenhan on ollut valitsijoiden kuluttajansuojan kannalta kiistattoman kehno keino kohentaa paikkajaon puoluepoliittista suhteellisuutta

se on kuitenkin selvää että yhtiömuoto haittaa metsähallituksen toimintaa jatkossa monin tavoin

varmasti tästä käydään keskustelua sitten valiokunnassa tästä riippumattomuudesta ja korjaus ja huoltotoiminnan sekä katsastuksen välillä tulee olla tiukka raja tulevaisuudessa

ministeri huovinen myönsi viime kaudella poikkeusluvan länsi pohjan keskussairaalalle jatkaa synnytyksiä mutta nyt tilanne on kärjistymässä siihen että koska nämä sote alueet eivät ehdi tulla voimaan ennen kuin se poikkeuslupa päättyy niin nyt vähintä mitä minusta voidaan tehdä on myöntää jatkolupa näihin poikkeuksiin ennen kuin ollaan sitten tässä uudessa sote alueessa myös länsi pohjan keskussairaalalle

pelkona on että tämän järjestelmän seurauksena äänestysaktiivisuus tulee entisestään laskemaan

erilaisten intressien yhteensovittaminen on ollut elintärkeää niin matkailu kuin muillekin elinkeinoille kuten kaivannaisteollisuudelle porotaloudelle ja saamelaisten maankäyttöoikeuksille

tämän vuoksi olen esityksen hylkäämisen kannalla

tässähän hallitus esittää että uskottavuuden edellyttämä lisääntynyt valvontatarve voitaisiin toteuttaa niin sanotun omavalvonnan keinoin joka perustuisi erityiseen sertifioituun laatujärjestelmään

olisi ollut perusteltua lisätä osakeyhtiötä koskevan lain pykäliin vielä selvemmin se että metsätalousyhtiön henkilöstöllä olisi maanomistajan edustajana oikeus tehdä monikäytön yhteensovittamiseksi sopimuksia ja suunnitelmia sekä maankäyttöpäätöksiä luonnonvarasuunnitelmien puitteissa

tälläkö kirjauksella ostettiin lapin keskustalaiset kansanedustajat samaisen lain taakse jota me kaikki viime kaudella yhdessä rintamassa vastustimme ja jota muun muassa lapin liitto kovin sanoin suomi

arvoisa herra puhemies

olisi kiinnostavaa kuulla kuinka monta työpaikkaa ja kuinka paljon verotuloja metsätalousyhtiö tuo rovaniemelle

silloin jos ei päästä yhdellä loikalla maaliin niin on hyvä että edes pienin askelin mennään oikeaan suuntaan

tämä on minusta ihan oikean suuntainen toimenpide miten nyt edetään

kiitos siis kaikille teille jotka olette äänekkäästi vaatineet vastuuta päättäjiltä ja lähettäneet palautetta sekä allekirjoittaneet adressin suomalaisen luonnon puolesta

tämän saman pähkinän edessä olimme oikeastaan tuolla valiokuntakäsittelyssä

tähän ammattiliikenteeseenhän luetaan nyt lastin ja matkustajien kuljetukset mutta nämä uudet säännökset koskevat myös esimerkiksi hinaajia jäänmurtajia ja meripelastusaluksia samoin kuin liikennöitäviä ravintolalaivoja miehitettynä vuokratut alukset kuuluvat tähän sekä kuntien ja valtion omistamat alukset ja ammattiveneet

kiitän lopuksi maa ja metsätalousvaliokuntaa ja puheenjohtaja leppää että lisäsitte valtion metsätalousyhtiötä koskevaan lakiin sen että yhtiö on kokonaan valtion omistama ja että yhtiön on noudatettava metsähallitukselle säädettyjä yhteiskunnallisia velvoitteita

pienen hämmennyksen vallassa tässä olen koska pääministeri sipilä osoitti sdptä ja antoi väärän todistuksen sdpstä metsähallitusta koskevassa asiassa ja saman tien poistui paikalta

toisin kuin keskusta emme piiloutuneet asiassa eun selän taakse ja toisin kuin keskustalla meillä oli erityisesti muita vaihtoehtoja tarkastelussa kuin tämä osakeyhtiöittäminen

keskustalainen maakuntajohtaja mika riipi totesi sen ääneen

metsähallitus lain uudistaminen vietiin loppuun eräänlaisena symbolina virkamiesvallasta tässä maassa

mutta nyt julkisia palveluja heikennetään kaikki mahdollinen metsähallituksesta teihin ja ratoihin meriväyliin yhtiöitetään ja markkinatalousajattelu jyllää

palveluita joita vuosien saatossa on rakennettu hyvinvointiyhteiskuntaa puretaan nyt nopealla tahdilla

arvoisa herra puhemies

tässä perussuomalaisten taholta yritetään lietsoa pelkoa suomeen vyöryvistä laittomista maahanmuuttajista ja nyt kyllä toivoisi realismia tähän keskusteluun ihan oikeasti

ruotsissa tuli puolitoista vuotta sitten voimaan nyt käsiteltävänä olevaa vastaava esitys ja vastaava lainsäädäntö ja kyllä sieltä saadut alustavat kokemukset ovat osoittaneet että laki toimii hyvin eikä tätä vastaavaa vetovoimavaikutusta ole havaittu

yleisesti ottaen ensi vuoden talousarviosta voidaan todeta että se on tasapainoinen kokonaisuus näin taloudellisesti niukkoina aikoina

luonnollisesti menoeriä olisi paljon enemmän kuin rahaa on jakaa erinäisiin hyviin tarkoituksiin

työnteon kannustimia pyritään parantamaan esimerkiksi työllisyysbonuksella ja perustamalla kuntiin toimistot pitkäaikaistyöttömille

myös kasvua on syytä saada aikaan

tähän pyritään muun muassa yksityissijoittajien kasvukannustimella jossa yksityinen sijoittaja saa verovähennyksen sijoittaessaan listaamattomaan yritykseen

mielestäni alkoholiveroa voidaan korottaa maltillisesti mutta samalla tulee luonnollisesti seurata matkustajatuontia ja siihen liittyviä negatiivisia ilmiöitä

toivon että tämän alkoholiveron korotuksen seurauksena olisi alkoholin kokonaiskulutuksen kasvun taittuminen

matkustajatuonnin määrää tulee seurata jokaisen veronkorotuksen jälkeen ja säännösten vastaista alkoholijuomien tuontia kaupallisiin tarkoituksiin ja erityisesti harmaan talouden piiriin kuuluvia alkoholijuomien välitystoimia tulisi lisäksi valvoa tehokkaasti

pitäisin itse henkilökohtaisesti tärkeänä sitä että myös nämä ennakolta ilmoittamattomat valvontakäynnit hoitolaitoksiin voitaisiin tulevaisuudessa mahdollistaa

niitä voitaisiin myös ehkäistä ennakolta säätämällä ilmoitusvelvollisuus suurten alkoholimäärien tuojille

ministeri guzenina richardson on asettanut virkamiehet valmistelemaan pakettia siitä miten tämä raha tulisi kaikkein tehokkaimmin käytetyksi ja tämä on hyvä asia

nuorten yhteiskuntatakuun idea puolestaan on se että jokaiselle nuorelle löytyy järkevää tekemistä kolmen kuukauden kuluessa koulun tai työn päätyttyä

arvoisa herra puhemies